siitä huolimatta tahdon kiittää välikysymyksen tekijöitä siitä että tämä keskustelu antaa tilaisuuden oikaista näitä vääriä väitteitä joita on julkisuudessa esitetty ja myös välikysymyksessä

on tärkeää että eu on edelleen aktiivinen ilmastonmuutoksen torjunnassa energiatehokkuuden parantamisessa ja uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämisessä

venäjälle ja muille siirtymätaloudessa eläneille maille on syntynyt päästöreservi jota kutsutaan kuumaksi ilmaksi

jos nämä maat saavat siirtää tämän kuuman ilman tulevalle sopimuskaudelle päästökauppamarkkinoilla hiilitonnin hinta voisi romahtaa ja koko järjestelmän toimivuus olisi uhattuna

nyt punnitaan kansainvälinen solidaarisuus

keskustan mielestä maataloutta on voitava harjoittaa kannattavalla tavalla unionin kaikissa jäsenmaissa ja tämä edellyttää suomelta vahvaa edunvalvontaa

unionin alue ja rakennepolitiikka ovat erityisen tärkeitä itä ja pohjois suomelle

oletteko te piittaamaton ympäristöstä

ympäristöteknologiasta ja biotaloudesta on synty mässä uusi taloudellinen veturi maailmantalouteen

haluatteko te paluuta vanhaan

suomen kannattaa ottaa oma siivunsa avautuvilla markkinoilla

keskustajohtoinen hallitus on ryhtynyt ripeästi moniin toimiin

arvoisa puhemies

tältä osin selonteko sisältää myös oikeansuuntaisia kehittämistarpeita

kaikista tärkeintä luonnollisesti on puuttua näihin kriisien syihin ja tilanteeseen varsinkin tuolla lähi idässä jotta ihmisten ei tarvitse lähteä sieltä kotiseuduiltaan

keskustan eduskuntaryhmä on kantanut huolta enestamin asetuksen puutteista ja ryhmämme on vaatinut joustoa ja kohtuullisuutta etenkin pienituloisten ja iäkkäiden ihmisten jätevesivaatimuksiin

nyt käsittelyssä olevan esityksen mukaan talousvesien käsittelyn järjestämisestä voisi saada vapautuksen muun muassa korkean iän pitkäaikaisen työttömyyden sairauden tai muun sosiaalisen esteen vuoksi

vanhasen toinen hallitus tulee esittämään ensi vuoden aikana käyttöön otettavaksi markkinaehtoisen takuuhintajärjestelmän koskien tuulivoimalla ja biokaasulla tuotettua sähköä

arvoisa puhemies

näin saataisiin nopeasti paikkoja ja uskon että toisaalta tämä olisi myös kaikista paras tapa kotoutua suomalaiseen yhteiskuntaan niille jotka turvapaikan suomesta lopulta saavat

vastauksen me tiedämme

suurin osa suomalaisista haluaa muutosta

uusiutuvalla energiantuotannolla on alueellisesti ja paikallisesti merkittävä vaikutus työllisyyteen väestön hyvinvointiin sekä asutusrakenteen pysyvyyteen

voisiko tähän kehittää nopeasti jonkun selkeän mallin

alueelliset tuotantomallit vähentävät luonnonvarojen kuljetuksen tarvetta kasvattavat huoltovarmuutta ja omavaraisuutta sekä turvaavat paikallista hyvinvointia

teijo todella täydentää kansallispuistoverkostoamme upealla tavalla

eduskunnan käsissä on nyt hyväksymmekö me nämä muutokset

keskustan eduskuntaryhmän ja ympäristöministeri lehtomäen ansiosta vaatimuksia nyt helpotetaan ja ihmisille annetaan aikaa selvittää omaan kiinteistöönsä kohdistuvat yksilölliset muutostarpeet

toki pitää vielä eduskuntakäsittelyssä katsoa minkä verran hienosäätöä tarvitaan tässä keskustelussa esillä olleissa asioissa varsinkin tässä metsästyskysymyksessä ja miten voidaan paikallisten ihmisten toiveita yhteensovittaa vielä paremmin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

suomenlahden öljy ja kemikaalikuljetukset ovat jo tällä hetkellä erittäin suurella tasolla ja kasvu myös lähivuosina on erittäin voimakasta liikenne on todella vilkasta siellä

asiallista neuvontaa erilaisista jätevesiratkaisuista tarvitaan kyllä kipeästi

energiatehokkuus ja energiansäästö ovat kustannustehokkain tapa torjua ilmastonmuutosta

hallitus onkin osoittamassa lisärahoitusta neuvontaan ensi vuodelle

yritysten ja yhteisöjen ja myös kotitalouksien kannalta energiatehokkuuden parantaminen on järkevää koska se tuo taloudellista hyötyä samalla kun päästöt ympäristöön vähenevät

kyllä valko venäjällä tarvitaan hyvin nopeaa muutosta jos kuvitellaan että kisat voitaisiin siellä hyvällä omallatunnolla todella järjestää elikkä äärimmäisen nopeita konkreettisia osoituksia siitä että ihmisoikeustilanne siellä paranee

mutta hieno kokonaisuus siitä tulee varsinkin kun huomioidaan lähellä oleva saaristomeren kansallispuisto johon ollaan liittämässä upeaa örön saarta jossa valiokunta kävi tutustumassa viime viikolla ja vielä lähiseudulla on lisäksi kurjenrahkan kansallispuisto joka myöskin on upea kohde elikkä varsinais suomi voi olla kyllä aika ylpeä tästä kokonaisuudesta

arvoisa puhemies

keskustan eduskuntaryhmän mielestä on perusteltua että rantaan rajoittuvilla kiinteistöillä ja pohjavesialueilla jäteveden puhdistus hoidetaan hyvin

mutta merkkejä siitä ei kyllä valitettavasti ole näkyvissä

tämä hanke on kuitenkin edennyt jostain syystä hitaasti

keskustan eduskuntaryhmän mielestä kuntien pitää käyttää mahdollisuuttaan helpottaa puhdistusvaatimuksia muilla kuivanmaan alueilla

haluaisin kysyä

valtuuskunnan puheenjohtaja korosti sitä että olisi hyvä saada etyj tehokkaammaksi puuttumaan erilaisiin kansainvälisiin kriiseihin

tämä aiheuttaa kasvavan haasteen myös ilmastopolitiikalle

ministeri todistitte hienosti kuinka näihin kannattaa panostaa ja kun näin on niin kannustan teitä että uskotelkaa se teidän omalle hallituksellenne myöskin niin että siellä muutkin ministerit tämän uskovat ja eduskunnan ei tarvitse tätä asiaa aina olla pähkäilemässä

erityisen huolissani tällä hetkellä olen syyrian tilanteesta joka tuossa valtuuskunnan raportissa ohimennen aika ohuesti mainitaan

kuntien tulisi tehdä päätökset ripeästi ja asukkaille tulisi selkeästi tiedottaa mikä puhdistusteho vaaditaan milläkin alueella ja minkä verran kunnat aikovat laajentaa viemäriverkostojaan

todella

jos otetaan huomioon se kuinka vakava tilanne siellä tällä hetkellä on niin kyllä meidän pitäisi kansainvälisenä yhteisönä pystyä puuttumaan siihen huomattavasti järeämmällä tavalla

niiden uutistietojen mukaan mitä sieltä tulee siellä on satojatuhansia pakolaisia kymmeniätuhansia pidätyksiä ellei enemmänkin kuolonuhreja tuhansia tarkkaa määrää ei tiedetä kadonneita ihmisiä valtava määrä

sektorin kehitys maailmalla on nopeaa

myös laitteistojen toimivuudessa on ilmennyt parantamisen varaa

myös ykn ihmisoikeuskomissaarin tuore raportti kertoo siitä miten lapsia siellä kidutetaan mikä on hänen mukaansa aivan ennennäkemätöntä missäänpäin maailmaa ei juuri ole vastaavaa nähty

vakituisissa juoksevan veden asunnoissakin usein riittää nykyisen jäteveden puhdistamisen tarkastus tai pieni perusparannus

sähköautojen ohella on kehitystyötä edelleen tehtävä biopolttoaineiden ja tulevaisuudessa myös vedyn käytön tehostamiseksi erityisesti raskaan kaluston polttoainelähteenä

lentoliikenteessä tulee tavoitella globaalia sopimusta päästöjen vähentämiseksi

ihmisiä hämmentäneen väärän tiedon leviämisestä ovat vastuussa eräiden laitekauppiaiden ja osin lehdistön lisäksi myös jotkut poliittiset päättäjät jotka ovat kauhistelleet tilannetta ottamatta tarkemmin selvää mikä on asetuksen tosiasiallinen sisältö

lentoliikenteen päästökauppadirektiivin lähtökohtana oleva vertailumenettely niin sanottu rtk on tosin epäedullinen suomen kaltaiselle pitkien etäisyyksien maalle jossa koneiden täyttöaste jää alhaiseksi

köyhiä kehitysmaita on autettava toteuttamaan ilmastonmuutoksen vaatimat toimet

jätevesimääräyksiä ei ole annettu maaseudun kiusaksi

viime viikolla professori tuula tuhkanen tampereen teknillisen yliopiston bio ja ympäristötekniikan laboratoriosta muistutti että merkittävä määrä suomalaisia saattaa nauttia vuosittain ulosteperäistä vettä

mutta samalla kyllä minäkin esitän huoleni siihen turvallisuusriskiin mikä tähän operaatioon varmasti liittyy ja toivon että ulkoministeri voisi avoimesti kuvailla niitä turvallisuusriskejä kuinka isoja ne tässä tapauksessa ovat

eduskuntaryhmämme edellyttää että uusiin siirtoviemärihankkeisiin osoitetaan ensi vuodelle lisää rahoitusta

lisääntyvä työmäärä merkitsee usein sitä että tytöt joutuvat jäämään pois koulusta

vesihuoltohankkeiden edistäminen on meille tärkeä asia myös ensi vaalikaudella

arvoisa puhemies

suomen pitää toki tehdä oma läksynsä tässä asiassa se on selvä asia mutta itämeri on yhteinen ja kaikkien itämeren rantavaltioitten on sitouduttava itämeren kunnostamiseen

laukkanen siitä jo kysyi

pietarin seudulla sikalat ja kanalat päästävät jatkuvasti ja yhä enemmän päästöjä itämeren valuma alueelle ja itämereen

suomen on kehityspolitiikassaan keskityttävä siihen missä olemme erityisen hyviä eli meidän on autettava kehitysmaita hoitamaan metsävarojaan kestävällä tavalla